vastuu eli isäntäkuntamallin käyttöönotto johtaisi tilanteeseen jossa alueen suurimman kunnan valtuusto käyttäisi käytännössä yksin päätäntävaltaa useiden kuntien sosiaali ja terveyspalveluista ja niiden rahoituksesta

isojen uudistusten lisäksi tarvitaan määrätietoisia päätöksiä joilla edistetään yrittäjyyttä ja työllisyyttä parannetaan tässä ja nyt

käytäntö ainakin tähän saakka näissä erilaisissa metsähallituksen kanssa käytävissä neuvotteluissa on ollut se että lupaa ei juuri ole mihinkään herunut

tämä vaatii kyllä aikamoista tarkkailua jos tämän säännöksen oletetaan jollakin tavalla käytännössä toimivan

keskusta on esittänyt kotimaisten energiamuotojen puuhakkeen ja turpeen kilpailukyvyn kohentamista ja vastaavasti ulkomailta tuotavan kivihiilen aseman heikentämistä

asiaan on ottanut kantaa nyt myös oikeuskansleri jaakko jonkka jonka mukaan sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevien linjausten tulisi olla riittävällä tarkkuudella tiedossa ennen kuntarakennelain käsittelyä eduskunnassa

se on myöskin ongelma että siellä nyt ainakin yksi metsästysseurue hirvenmetsästysseurue joutuu lopettamaan kun ei se saa enää kasaan sitä tarvittavaa tuhatta hehtaaria

oikeuskanslerin mukaan sote linjausten tulisi kuntien näkökulmasta olla selvillä siinä vaiheessa kun kuntien uudistettuun kuntarakennelakiin perustuva velvollisuus selvittää yhdistymistä tulisi voimaan

sosiaali ja terveyspalvelujen uudistusta koskeva esitys on tuotava eduskuntaan käsiteltäväksi rinnakkain ja siis samanaikaisesti kuntarakenneuudistuksen kanssa

kotimaisen kasvollisen omistajuuden tukemiseksi keskusta tekisi verottomiksi pörssiyhtiöistä saatavat enintään tuhannen euron osinkotulot

harmaan talouden vastainen taistelu tarvitsee uuden vaihteen

keskusta tehostaisi esimerkiksi siirtohinnoittelun valvontaa ja estäisi kokonaan konsernilainojen korkojen verovähennysoikeuden hyödyntämisen veroparatiiseja käyttämällä

arvoisa puhemies

tavallisilla suomalaisilla on edessään lisää leikkauksia ja veronkorotuksia

tämä hallitus on ajanut kunnat valtionosuusleikkauksilla niin ahtaalle että ne joutuvat kiristämään veroja karsimaan palveluja ja lomauttamaan tai irtisanomaan työntekijöitään

arvoisa puhemies

kuitenkin ympäristötöiden rahoitus on riittämätöntä sillä rahaa tarvittaisiin lisää siirtoviemäreiden ja yhdysvesijohtojen rakentamiseen sekä pilaantuneiden alueiden ja vesistöjen kunnostukseen

keskustan kotikuntamaakunta malli ja sen pohjalta tehtävät uudistukset ovat valmiita ratkaisuja sosiaali ja terveyspalvelujen uudistamiseen ja tuntuvien kustannushyötyjen aikaansaamiseen

keskusta on tehnyt esitykset myös omaishoidon tuen siirtämisestä kelalle kunnallisesta kotipalvelusta lapsiperheille maakunnan kehittämisrahasta sekä yksityisteiden kunnossapidosta ja parantamisesta

näillä esityksillä keskusta haluaa parantaa niiden ihmisten tilannetta jotka tämän hallituksen valtakaudella ovat jääneet kaikista huonoimpaan asemaan

varsinkin tällaisena aikana poliittisten päättäjien tehtävä olisi huolehtia niistä joilla ei ole turvanaan rahan valtaa eikä voimakkaita etujärjestöjä

arvoisa valtiovarainministeri arvioitteko että eduskunta kuitenkin voi käsitellä tämän budjettiin liittyvän verolakiesityksen normaalissa aikataulussa

edellä olevan perusteella keskusta esittää hallitukselle epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies

miksi valtiovarainministeriö on kovemmalla linjalla kuin eun komissio ja hidastaa näin turhan takia lain etenemistä

täällä on ehkä alkanut syntyä sellainen käsitys että hallitus olisi unohtanut noin puolet yrittäjäkentästä kun se on antanut verohelpotuksia vain yhteisöille ja listaamattomien osakeyhtiöitten varakkaimmille omistajille

kyllä hallitus on muistanut myös yksityiset liikkeen ja ammatinharjoittajat henkilöyhtiöitten osakkaat maa ja metsätalouden harjoittajat silloin kun näillä on yrityksessään nettovarallisuutta ja mahdollisuus saada pääomatuloa

arvoisa puhemies

tämän eduskuntakauden aikana on eduskunnalle annettu niin vähän pienyrittäjyydelle myönteisiä esityksiä että iloitsemme täällä vähästäkin

tämä esitys sinänsä on yksinyrittäjälle myönteinen ja tätä täytyy kiittää saatesanoin parempi myöhään kuin ei silloinkaan

arvoisa puhemies onko kysymys joka on ottanut lauluesityksen verran aikaisemmin hotelli ja asumusten l

sellaiselle yrittäjälle jonka yritystoiminta perustuu käytännössä omaan työpanokseen ja jonka mielessä arvonlisävero näyttäytyy pikemminkin ansiotuloverona

joo ehkäpä

tietysti teoreettisesti arvonlisävero on vyörytettävä vero mutta jos yrittäjä kokee tilanteensa sellaiseksi että hän ei omasta mielestään voi sitä asiallisesti vyöryttää ostajalle niin silloinhan se käyttäytyy hänellä ikään kuin se olisi tulovero

mutta yksi asia askarruttaa jo tällä hetkellä metsänhoitoyhdistyskenttää ja metsänomistajakenttää nimittäin se että valtioneuvoston yleisistunnossa eilen hallituksen esitykseen lain yleisperusteluihin putkahti yllättävästi uusi kohta jonka mukaan hallitus arvioi erityislain siis metsänhoitoyhdistyslain säilyttämisen tarvetta viiden vuoden siirtymävaihe

äänestyksen

laita irvine yritti

kysyisin teiltä arvoisa ministeri

pidättekö tätä tämmöisenä rutiinikohtana täällä vai pitääkö metsänomistajakentän ja metsänhoitoyhdistyskentän pelätä että jälleen viiden vuoden päästä joudutaan muutoksiin

arvoisa puhemies

äänestyksen

savoy yksitoista ja antakoon kaksi i kolmekymmentäneljä tyhjää poissa kaksi kaksi osku torro x netin osakkaana miten työllistä kaljoitus kymmenen ei tule vastaan

sota yhdeksi ja ääntä kuusi kuusi eli kolme tyhjää poissa kaksi yksi eduskunta on hyväksynyt miten muka sen koon miten työllistä collier s yksitoista ei pidä vasta

äänestyksen

tuo kuusi ääntä kuusikymmentäviisi eli neljä tyhjää poissa kaksi neljä osku torrokset miten muka sekaan niiden johdosta kolin skottitusta ei pidä

äänestys on annettu sataneljä ja häntä kommentoivien seicon on tyhjä poissa kaksi mese itse myös kuntoillakseen miten muka sen koon miten työlästä kaljus kohotusteipin

keskustelu seurustelin tilaa tehnyt edustaja kivirannan kannattamana muutosehdotuksen joten joudumme arvoisa puhemies

lempiajatusta kaljus kuusitoista ei pyydä vastaava

menestyksen

kannatan edustaja lintilän muutosesitystä

pidempiaikaista kallio seitsemäntoista ypy

eduskunta yhtyi oli kun ehdotuksen talousarvioaloitteen hylkäämisestä että eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen vedän yleiskeskustelun aikana tekemäni epäluottamuslause

toinen enää mene mitä teen vaan enemmänkin ohella muiden sterdalenamutlinstrand aplle muut kiviranta äänestetään levyn muut kalmari pekka saa valmisteluiden muut

minä liedon muut kallioinen sedan line vuokrasi koneiden ammentanut eliniän kasvaa komistavan ja muut

tasainen adele

risto kiviranta johon en väheksy edes hyväksyttäneen josta kiviranta alkaa hävetä poimi spider oman epäluottamuslauseen se ehdotuksen pois koska kolme epäluottamuslausetta olisi jo liikaa

arvoisa puhemies

tällä ehdotuksella voitaisiin välttää lapsilisien kohtuuton pudottaminen ja se tehtäisiin hylkäämällä tämä paljon turhia hallinnollisia kustannuksia aiheuttava lapsivähennys ja korottamalla tupakkaveroa varsin kohtuullisesti siitä mitä hallitus esittää

kannatan edustaja lintilän esitystä

täällä on aivan oikein korostettu sitä että maitotalous erityisesti kärsii venäjä pakotteista mutta maatalous laajalti kärsii niistä

pohjoisessa tuessahan on maksuvaraa mutta etelä suomen osalta pitää saada eun komission lupa tällaisen kansallisen tuen maksamiseen

ja avaisitteko vähän sitä että kun nämä eteläisten maiden hedelmäntuottajat näyttävät saavan aika nopeasti korvauksia niin milloin alkaisivat baltian maiden ja suomen maidontuottajat saada korvauksia

oppilaitosten perustamiskustannusten valtionosuuksien myöntämisvaltuudet putoavat ensi vuoden budjettiesityksessä melkein nollaan

pettymys on suuri niissä kunnissa joiden peruskoulun peruskorjaus tai laajentamishanke on jo yltänyt opetusministeriön perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan mutta valtionosuudelle ei ole vielä myöntämisvaltuutta

arvoisa puhemies

perintö ja lahjaverolakiin sisältyy maatalouden maa ja metsätalouden ja muiden yritysten jatkamistapauksia koskeva huojennussäännös

huojennussäännöksen soveltaminen edellyttää että verovelvollinen nimenomaan tietää pyytää tätä niin sanottua sukupolvenvaihdoshuojennusta

siltä varalta ettei näin tapahdu tässä lakialoitteessani teen ehdotuksen ettei pääomatulon tuloveroprosentin kiristämistä kohdisteta yksityisiin liikkeen ja ammatinharjoittajiin henkilöyhtiöiden osakkaisiin maatalouden harjoittajiin eikä metsätalouden harjoittajiin

meillä pitkään käyty keskustelu siitä ettei suomen metsissä riittäisi puuta sekä jalostukseen että energiakäyttöön on vääristelty

meillä jää vuosittain ja on jo kauan jäänyt kymmeniä miljoonia kuutioita hakkuusäästöjä ja sitä paitsi puu kasvaa nyt nopeammin kuin aikaisemmin

todellisuudessa on kysymys puun hinnasta

metsäteollisuus on ostanut tiettyyn samaan nimellishintaan puuta nimenomaan kuitupuuta jo noin neljännesvuosisadan ajan

verovelvollista olisi myös ennen verotuksen toimittamista kuultava jos luovutuksesta on haettu ennakkoratkaisu johon sisältyvään huojennuspäätökseen ei ole vedottu luovutusta koskevassa lahjaveroilmoituksessa

kannatan edustaja lintilän ehdotusta

esitetyillä toimenpiteillä parannettaisiin verovelvollisen oikeusturvaa sukupolvenvaihdostilanteissa

lakialoitteeni sanoma vaikuttaa kovin tekniseltä mutta se muuttuu hyvin sisällölliseksi tilanteessa jossa huojennusvaatimus jää tekemättä

tällöin käytännössä näiden mainitsemieni yrittäjäryhmien pääomatulon verotus ei kiristyisi

tällaisia vastaavia esityksiä ovat tehneet myös merkittävät järjestöt kuten suomen yrittäjät ja maa ja metsätaloustuottajain keskusliitto

olin aikanaan ennen kansanedustajaksi tulemista jäsenenä valtiovarainministeriön sukupolvenvaihdoksen perintö ja lahjaverotyöryhmässä joka esitti nyt tekemäni lakialoitteen säännöksen mukaista pykälää lakiin mutta syystä tai toisesta valtiovarainministeriö ei ole hoitanut asiaa koskevaa hallituksen esitystä

arvoisa puhemies

mukavaa havaita täällä että hallituspuolueen edustajat kokoomuksen edustajat täällä käyvät keskenään nyt keskustelua täysistuntosalissa ensimmäisessä käsittelyssä siitä mitkä olisivat ehkä olleet vaihtoehtoisia leikkaustapoja

indeksijäädytysten lisäksi tehdään leikkauksia muun muassa lukiokoulutuksen ammatillisen peruskoulutuksen ammattikorkeakoulujen ja vapaan sivistystyön rahoitukseen